edustaja virtanen tarkoitin sitä että tällä hetkellähän laki ei mahdollista sitä että voidaan sanoa asiakkaalle että perustoimeentulosta vuokran osuus menee suoraan vuokranantajalle vaan hänellä on täysi oikeus ottaa se omalle tililleen ja itse maksaa se

euroopan unionilla on huoli siitä että kiina ja muut kehittyvät maat ajavat euroopan ohi talouskasvun lisäksi myös osaamisen ja kehityksen osalta

oletteko laskeneet kuinka paljon te olette leikanneet lasten ja nuorten hyvinvoinnista esimerkiksi tämän niin sanotun tasa arvoisen ja hyvän budjetin kautta mitä te nyt olette tänään koko tämän päivän kehuneet

arvoisa puhemies

mutta mielestäni ei ole mitään esteitä sille että lainsäädännössä tuetaan siihen suuntaan että vuokranantaja saa rahat ajoissa ja toisekseen asiakkaalla säilyy se asunto riippumatta siitä millainen elämäntilanne on

arvoisa puhemies

jotta erityisosaajat tulisivat on heille mahdollistettava yhdenvertainen kohtelu oman maan kansalaisiin nähden ja tässä kohdin nämä muutokset toteutetaan yliopisto ja ammattikorkeakoululakiin sekä sosiaaliturva ja julkista terveydenhuoltoa koskevaan lainsäädäntöön

edustaja tynkkynen kyllä vihreiden puoluelinja näkyy ainakin vantaalla

edustaja satonen taisit varmaan tänään viimeksi havaita sen että me juuri äänestimme suomen veronmaksajien vastuun lisäämisestä useilla miljardeilla euroilla äänestimme sitä vastaan

usein näillä asiakkailla mitä itse tunnen elämäntilanne on se että kun se raha tulee tilille niin niitä tärkeämpiä menoja sattuu olemaan juuri sillä hetkellä ja se raha ei menekään sen vuokran maksuun ja silloin on vaarana asunnon menettäminen

tämä oli se kynnyskysymys meillä

valtion säästöt sälytetään erityisesti kuntien vastuulle

kuten minä aikaisemmin sen esimerkin kerroin niin on se kyllä kummallista että yksi apulaiskaupunginjohtaja haluaa käyttää omia lomakkeitaan tuhansien nuorten parissa vaikka siitä ei ole kaupunginhallitus tai kaupunki erikseen päättänyt

kolmannet maat eivät edisty kansantaloudellisesti juurikaan jos elintärkeä tietotaitopääoma virtaa maasta ulos eurooppaan aikana kun ne kaikkein kipeimmin tarvitsisivat sitä pääomaa oman maansa hyväksi

ehkä salolainenkin voi tietää tämän mutta meillä vantaalla on ainakin ollut silleen että voidaan jopa määritellä sille asiakkaalle että se saa sen kuukauden toimeentulotuen vaikka neljässä erässä kuukauden aikana tai vaikka kahdeksassa erässä

arvoisa puhemies

itsekin kiinnitin tähän samaan asiaan huomiota sillä eihän tämä koko järjestelmä toimi millään tavalla jos paperittomille annetaan edes tilapäinen oleskelulupa koska tämähän tarkoittaa silloin sitä että paperittomat pääsevät myös tämän meidän siunatun toimeentulotukemme piiriin esimerkiksi

arvoisa puhemies

kuntien säästövelvoitteet kaatuvat viime kädessä niiden päälle jotka ovat heikoimmassa asemassa ja kuntien palveluiden armoilla

ja kuinka monta paperitonta siirtolaista jotka kieltäytyvät palaamasta omaan maahansa on euroopassa

oikein pitäisi tehdä mutta ahneus euroopan kilpailukyvyn turvaaminen on usein ainoa todellinen mittari sille miten eurooppaa kehitetään kolmansien maiden kansalaisten kustannuksella

miljoona kaksi kuka tietää kuinka monta miljoonaa

arvoisa puhemies

perjantaina keskusteltiin tästä vaalirahoituksen tarkastuskertomuksesta sekä sen yhteydessä nousi esille näitä uusia näkökantoja joita voisi ottaa huomioon tulevaisuudessa tämän vaalirahoituksen suhteen

vielä viimeiseksi haluan sanoa sen että olen huolissani siitä että kunnissa kuten vantaalla ja monessa muualla helsingissäkin taitaa olla niin että enää sitä vuokravakuutta joka sitoumus annetaan vuokranantajalle ei voi jatkossa kohta käyttää vuokranmaksuun elikkä jos vuokra jää maksamatta niin vakuutta ei siihen voi käyttää vaan ainoastaan niihin vahinkoihin mitä asunnossa tapahtuu

emmehän me voi näitä asioita ratkaista sillä että me madallamme rimaa niin alas että kenenkään ei tarvitse enää noudattaa minkäännäköisiä lakeja täällä

kansalainen joka pystyy käyttämään yksityisiä terveydenhuoltopalveluja tai hoitamaan lapsensa kotona niin halutessaan ei ole se joka leikkauksista eniten kärsii

se kustannus ei voi olla syynä siinä etteikö tämänkaltaista lakialoitetta voitaisi kuitenkin hyväksyä sillä harmaaseen talouteen on puututtava tehokkaasti ja olemassa olevin hyvin keinoin

arvoisa puhemies

asia mistä halusin puhua koskee sitä että lainsäädäntömme tuntee ihmisoikeuksien lisäksi lasten oikeudet ja me tiedämme että peruslähtökohta on että lapset eivät ole vanhempia varten vaan vanhemmat lapsia varten

siinä mielessä tämä hallituksen esitys on kyllä tervetullut

haluan kuitenkin palata siihen perjantain keskusteluun kun käytiin kovaa debattia siitä että sosialidemokraattien puolelta tuli vaatimusta sille että vaalirahoitukselle pitäisi asettaa joku katto

itse ainakin uskon että tämänkaltainen toiminta toisi lisää verotuloja valtion kassaan

halusin sanoa siitä että tässä lakialoitteessa on hyvää se että tässä haetaan selkeätä ryhtiliikettä ravintola alan toimintaan

sinänsä ajatus kuulostaa ihan hyvälle tavoitteelle mutta käytännössä se ei välttämättä paranna tätä vaaliehdokasasettelua juurikaan

me monet täällä istuvat kansanedustajat tiedämme että on ollut erittäin vaikeaa puuttua tähän harmaan talouden harjoittamiseen ravintola alalla kuten myös rakennusalalla

perinteisestä yksiavioisesta heteroseksuaalisesta perhemallista poikkeavia seksuaalisuuden toteuttamismuotoja on monia ja siinä mielessä ei ole ongelmatonta jos tämmöinen yksi asia lainsäädännössä korjataan

tällä hetkellähän jokainen ehdokas voi käyttää niin paljon rahaa vaaleihin kuin haluaa sekä myös kerätä määrätyin ehdoin rahaa oman kukkaron ulkopuolelta

syrjimiskielto ei muuten lainsäädännössä edellytä sitä että kaikille vähemmistöille annetaan virallinen ja legitiimi asema enemmistön rinnalla

itse en voi olla mainitsematta sitä esimerkkiä että uudenmaan alueellakin on eräs ravintoloitsija joka lähes vuoden välein ajaa yrityksensä niin sanotusti konkurssitilaan ja yrittäjyys jatkuu samoissa tiloissa

samalla oppilaat ja opettajat kärsivät homekouluissa ja vanhemmat nousevat barrikadeille kun pieniä kouluja lakkautetaan säästötoimenpiteiden seurauksena

myös ammatillinen koulutus ammatillinen lisäkoulutus erikoisoppilaitokset ja ammattikorkeakoulut saavat osansa leikkauksista tämän hallituskauden aikana

tämähän ei suoraan tarkoita sitä että ne maksut nousevat jopa tuplana kunnissa koska mehän olemme myös itse kuntapäättäjiä hyvin moni jotka täällä istumme ja meidän täytyy nyt näitä samoja asioita omissa kunnissamme pitää esillä jotta automaattisesti virkamiehet eivät korota näitä maksuja jopa kaksinkertaisesti

onkin epäoikeudenmukaista rehellisiä yrittäjiä kohtaan että vilpillisestä toiminnasta ei saa juuri minkäänlaisia rangaistuksia ja rangaistukset ovat aivan liian lieviä siellä päässä

nuorten syrjäytymisestä puhuttaessa päätös on huolestuttava sillä yksi suuri syrjäytymistä edistävä tekijä on se että nuori ei ohjaudu peruskoulusta suoraan jatko opintoihin

tämän toki ymmärrän että yhdenvertaisuus on hyvin ongelmallinen käsitteenä mutta jos yhdenvertaisuus toteutetaan absoluuttisesti kaikilla on täsmälleen samat oikeudet tai ei mitään oikeuksia

harmittaa tietenkin eniten se että nimenomaan työssä käyviin perheellisiin jotka monella tapaa veroja maksavat monesta suunnasta nämä esitykset hyvin pitkälle kohdistuvat enemmän ja vähemmän

jos me haluamme lisätä avoimuutta niin meidän tulisi ehdottomasti tätä vaalirahoitusilmoitusvelvollisuutta laajentaa myös niiden ehdokkaiden kohdalle jotka eivät tule valituiksi eduskuntaan

sitä voitaisiin laajentaa myös kuntavaaleissa niiden ehdokkaiden kohdalle jotka eivät tule valituiksi valtuustoon varsinkin jos samat ehdokkaat saavat luottamuspaikkoja kunnassa

meillä on säädöksessä että vain ensimmäisenä varakansanedustajana joutuu tekemään sen vaalirahailmoituksen mutta meillä on paljon ehdokkaita jotka eivät pääse läpi ja silti saavat merkittäviä luottamuspaikkoja myös valtion päätöselimissä

historiallisesti ja kulttuurisesti katsottuna avioliitto on miehen ja naisen välinen instituutio jonka keskeinen tehtävä on suvun jatkaminen ja lasten hoivaaminen sekä heikompien osapuolten suojelu

siinä mielessä en ymmärrä varsinkaan sitä epäjohdonmukaisuutta että kuntasektorilla jossa istutaan päättämässä kuntien kaavoista terveyskustannuksista ja monesta muusta asiasta eli sijalla ja platov puhelin lautakunnan puheenjohtajatkaan eivät ole velvollisia avaamaan vaalirahoitustaan mikäli he eivät istu valtuustossa

kansalaisilla on keskimääräistä suurempi luottamus poliisiin ja poliisin koetaan toimivan korkeatasoisesti ja asiakaslähtöisesti

lopuksi vielä totean että me perussuomalaiset etsimme tasapuolisesti jokaisen etua emme vain niiden jotka ovat yksilöinä vahvimpia ja menestyneimpiä

tämä olisi avoimuuden kannalta hyvä uudistus jos me avaisimme kaiken sen rahalähteen meidän äänestäjillemme ja sitä kautta saisimme luottamusta tähän omaan työskentelyymme kansan keskuudessa

siksi tulisi tarkoin harkita millä keinoilla edistämme vähemmistöjen oikeuksia kuitenkaan rikkomatta yhteiskunnan perustuksia avioliiton merkitystä sekä lasten ja perheiden oikeuksia valtion suojaan

haluamme tehdä rakentavaa talouspolitiikkaa hallituksen kanssa ja toivomme hallituksen huomioivan opposition vaihtoehtobudjetit varsinkin niinä hetkinä kun sixpackin konsensus harju

arvoisa puhemies

haluaisin edustaja viitaselle mainita siitä että eivät ne kaikki sdpnkään teot ole niin vaalilupauksen täyttämisiä mitä te olette täällä yrittäneet esittää

edustaja tolppanen

risto

minusta jokinen oulussa risto blomquist

kuinka on mahdollista saavuttaa näitä kirjassa esitettyjä tavoitteita kun resurssit menevät toiseen suuntaan

ne eivät nykyisen indeksivauhdin kanssa riitä yhtään mihinkään sitten kun otetaan huomioon vielä mitä te lupasitte opiskelijoitten indeksiin sitomisesta mitä te lupasitte omaishoitajille mitä te lupasitte eläkeindeksiin puuttumisesta

arvoisa puhemies

minä olen sanonut sen että yhteiskunnan tehtävä on etsiä paras mahdollinen ratkaisu adoptiotilanteessa lapselle

esimerkiksi perheensä menettänyt isän ja äidin menettänyt lapsi saisi jatkossa isän ja äidin suojaa jos sitä aikaisemmin ei ole saanut

mutta tällaisella lainsäädännöllä me väheksymme tätä isän ja äidin merkitystä

arvoisa puhemies

eikö meidän lainsäätäjien tulisi olla hyvinkin huolissamme siitä että me hutiloiden teemme lakeja jotka eivät oikeasti ole sitä mitä me haluamme

tästähän viime kautena keskusteltiin että tämä avoimuus lisääntyisi ja ikävä kyllä tämä asia taisi unohtua silloin sen kuntaministerin vai kenen laatikkoon

olisin kysynyt sellaista kun mainitsitte ministeri että tässä hallituksen esityksessä maasta poistamista helpotetaan viranomaisten toimesta ja uusintahakemuksen jättämistä rajoitetaan ihan tämmöisiä eläviä esimerkkejä mitä me kansanedustajatkin tuolla olemme nyt nähneet vaikka täällä eduskuntatalon edessä kun jotkut ovat olleet nälkälakossa siellä kymmeniä päiviä sen johdosta että heitä ollaan karkottamassa ja he pelkäävät tulevansa surmatuksi kotimaassaan tai vainottavaksi esimerkiksi uskonnollisen syyn vuoksi miten tällaisen esimerkiksi kristinuskoon kääntyneen entisen islam uskoisen henkilön maasta karkottamisesta voidaan todeta että se on turvallista jos siinä on kerran vain henkilön sana vastaan viranomaisen sana

nythän tässä on tullut hyvin esille se että asiantuntijavaliokunnat jätettiin ulkopuolelle hallituksen esityksen valmistelussa

ei se nyt varmaan mikään salaisuus ole että jotkut järjestöt tukevat omia ehdokkaitaan hyvinkin paljon sellaisella tavalla jota ei ilmoiteta vaalirahailmoituksessa kuten esimerkiksi antamalla aineellista apua ja antamalla myös tämmöistä työaikana tehtävää apua vaalityöhön

ja ikävä kyllä on paljon semmoisia järjestöjä joissa rekrytoidaan yksi sun toinen työntekijä työajalla tekemään toisten vaalityötä jos jonkunnäköisellä tavalla

sitten on vielä näitä tapoja antaa vaalitukea toisen hyväksi tällaiset niin kuin vaikka yritysten kautta tulevat ilmoitusavustukset tai jokin muu julkisuustila